valtiovarainministeri rinne te toitte erittäin hyvin esille sitä että nyt tarvitaan työtä ja elvytystä ja uusia työpaikkoja

minulla on vähän sellainen tunne että tämä entinen valtiovarainministeri urpilainen oli hyvin tarkka rahankäytöstä niin että on vaikea uskoa että sieltä löytyy mitään ylimääräistä raha arkkua mistään valtiovarainministeriön nurkista jotenka kyllä te joudutte hakemaan sen rahoituksen nykyisen kehyksen sisältä

tämä hallitus ei ole pystynyt tuomaan kannusteita mikroyrityksille ja tästä syystä olemme halunneet keskustan eduskuntaryhmänä jättää tämän lakialoitteen joka toivon mukaan herättää hallituksen huomaamaan sen realiteetin ja tosiseikan että hallitus on kääntänyt pienille yrittäjille selkänsä eikä pysty tarjoamaan sellaisia eväitä joilla voisimme luoda lisää työpaikkoja nimenomaan näihin pieniin ja asia lähetetään

totuushan on se että kun inflaatiotarkistus tehdään ensimmäiseen toiseen ja kolmanteen luokkaan se hyödyntää myös nelos ja vitosluokkaa

ja kuinka te tulette itse henkilökohtaisesti edesauttamaan että nämä tärkeät rakennepoliittiset päätökset saadaan tehtyä esimerkiksi työurien suhteen

eli te annatte nyt kyllä täysin väärää kuvaa siitä että suurituloisten verotus kiristyy pienituloisten helpottuu

ministeri vapaavuorikin muutti juttuaan heti kun pääsi ministeriksi ja tajusi että pahin rakenteellinen vika on neljän vuoden hallitussopimus

pöydällepanoa varten esitellään päivä viidestoista osin puhemiesneuvosto ei tätä mietitä pannaan pöydälle neljäs kahdettatoista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

ei voi tehdä mitään ainoastaan siirtää nämä muutokset tuleville hallituksille ja median avulla saada ne näyttämään siltä että ne parantaisivat suomen tilannetta nyt eli herätys pääministeri

toisaalta kun katsoo tätä edestakaisin huopaamista eri verojen kanssa mitä on tapahtunut oli osinkoveroratkaisut kotitalousvähennykset innovaatiovähennykset windfallit niin kyllä se kertoo paljon myös siitä että tämä kokonaisuus verotuksessa on teillä todella pahasti hukassa niin kuin se on koko hallituksella

arvoisa puhemies

samoin menetellään päivi räsäsen kuusitoista viivakaksikymmentäviisi sekä lisäyksinä päiväjärjestykseen esitettyjen asioiden kaksikymmentäkuusi nro kaksikymmentä seitsemän

arvoisa pääministeri aikooko hallitus ja jos aikoo niin milloin esittää vaikuttavuuslaskelmat ja arviot kunta ja sote uudistuksesta

eduskunnan seuraava täysistun keskiviikkona neljäs kahdettatoista kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

niitä on odotettu kaksi vuotta ylikin

eduskunta valtiovarainvaliokunnan kesäkuisen mietinnön jälkeen hyvin vahvasti edellytti sitä että hallitus tuo yksityiskohtaiset analyyttiset tarkat arviot siitä mitä kunta ja sote uudistus vaikuttaa toimenpiteittäin

on paha pelko että tässä budjetissa kaksi keskeistä lukua tulee vielä pettämään eli verotulot ja kasvuennuste

te olette sen sijaan kiihdyttäneet vain tätä prosessia metsään menoa ottamalla käyttöön ja uhkailemalla pakkoliitoksilla ja ei ole mitään laskelmia osoittaa että nämä tuovat parannusta kestävyysvajeeseen tai vaikuttavat tehostamiseen

arvoisa puhemies

ja mikä olisi teidän tapanne palauttaa tämä ostovoima

signaali olisi ollut täsmälleen sama eli se että yhteisövero tulee alentumaan mutta me olisimme saaneet satoja miljoonia enemmän rahaa muihin tarpeisiin niitä tänä päivänä tarvittaisiin ihan suomalaisen yhteiskunnan ylläpitämiseen

hän on oikeassa siinä kohti jos puhutaan pelkästä osinkoverotuksesta mutta jos otetaan koko yritysveropaketti eli tämä yhteisöveron alentaminen matkaan niin silloin tällä on selkeästi tuloeroja kasvattava vaikutus

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen mallissahan uudistuksen häviäjiä ovat nimenomaan pieniä osinkoja saavat yrittäjät ammatinharjoittajat piensijoittajat ja selviä voittajia ovat taas sitten suuria osinkoja nostavat suuren osakaskohtaisen nettovarallisuuden omistavat osakkeenomistajat

tuossa äsken päättyneessä debatissa oli mielenkiintoista kuulla muutaman kerran väite että keskustan talouspolitiikka ei ole vastuullista

nyt tullaan todellakin näkemään sitä että isot tulevat pärjäämään ensi vuonna entistäkin paremmin ja pienten yritysten pieniä osinkoja jakavien verotus tulee merkittävästi kiristymään

se mikä on ollut pitkään keskustelussa on tämän yhteisöveron sivuun jäänyt eli ne henkilöyhtiöt liikkeen ja ammatinharjoittajat joita tämä yhteisöveroalennus ei koske

tämä on nyt tämän hallituksen toinen budjetti ja nyt voidaan tietysti todeta jo että tuo talouden tasapainottaminen tällä hallituksella ei onnistu

mielenkiintoista on tosiaan että tämä laaja hallitus pystyy tekemään tällaisen tuloveronkevennysmallin vasemmiston sosialidemokraattien vahvalla tuella ja lainarahalla

ongelmallisinta tietysti tässä tilanteessa on se että hallitukselta puuttuu talouden iso linja

on totta että ansiotuloveron kevennystä on tehty jo edellisillä kausilla ja se on ollut tarpeen koska meillä työn verottaminen on ollut verrattain ankaraa

mikäli työn verotuksen keventämistä vielä pitkälle jatketaan niin kyllä me olemme hyvin vahvasti tiellä kohti tasaverotuksen mallia

eräs merkittävä asia jota me esitämme on konsernilainojen korkojen vähennysoikeuden hyväksikäyttö veroparatiiseihin ja niitten estäminen

kuitenkin kestävyysvaje on se joka ratkaisee kuinka me pystymme tulevaisuudessa palvelut turvaamaan ja kestävyysvaje on myös se joka luottoluokittajia tällä hetkellä kiinnostaa

me tiedämme hyvin sen että iso ongelma on tällä hetkellä se että konsernien tuloksia juoksutetaan veroparatiiseihin ja meidän mielestämme tätä tulisi suitsia huomattavasti aktiivisemmin

verojaoston puheenjohtaja kataja valitteli ihan oikein sitä kuinka heikkoon asemaan porin jatsit ajetaan tällä hallituksen esityksellä

edustuskulujen verovähennysoikeuden poistaminen on vaikea kysymys monille suomalaisille merkittäville kesätapahtumille ja matkailulle

se on selkeä työllisyyteen vaikuttava tekijä ja sen vuoksi me olisimme valmiit säilyttämään tämän edustuskulujen vähennysoikeuden mutta rajaisimme sieltä pois alkoholituotteet jolloinka saataisiin pidettyä matkailu ja suomalaiset kesätapahtumat elävinä ja luotua suomalaista työllisyyttä

tässä poikkeuksellisessa taloustilanteessa on varsin perusteltua että näissä taloustalkoissa paremmalla tulotasolla olevat henkilöt ovat myös vahvemmin mukana

haluaisin kommentoida ihan lyhyesti yritin saada debatissa vastauspuheenvuoroa pääministerin huomiota siinä kohtaa että korkokeinotteluun ja siirtohinnoitteluun tullaan puuttumaan ja keinona hän sanoi että konserniverokeskuksen resursseja nostetaan

ainut ongelma on vain siinä että kun puhutaan korkokeinottelusta niin sen taustalla on korkorajoituslainsäädännön puuttuminen

meillä suomessa ei ole korkorajoituslainsäädäntöä ja se aiheuttaa sen että suuryritykset pitävät talletukset niissä maissa joissa korko on verovapaata ja ottavat lainat niistä maista joissa korot voi vähentää

tämä nykyinen malli rapauttaa meidän yhteisöveron tuottoa jatkuvasti ja olisi erittäin tärkeää että hallitus ryhtyisi toimiin tämän korkorajoituslainsäädännön saattamiseksi voimaan myös suomessa

hyvin todennäköistä on se että meillä olisi pimeä kauppa lisääntynyt hallitsematon myynti joka ei olisi ollut kenenkään kontrollissa

meidän tulee tunnistaa myös se tilanne joka on virossa tällä hetkellä

siellä on käyty keskustelua suunniteltu myös veronalennusta valmisteverotuksen osalta osittain taloudellisista fiskaalisista syistä johtuen

kyllä me tarvitsemme rakenteellista muutosta tähän tilanteeseen

mutta meidän täytyy huomioida se tilanne koska me emme voi sille mitään että esimerkiksi viimeistään ensi vuodenvaihteessa tupakin tuonti vapautuu ja se on myös sellainen tilanne joka tulee sitten edesauttamaan myös alkoholin tuomista samalla kun viroon mennään käymään

eli kyllä me tarvitsemme ehdottomasti selkeän rakenteellisen muutoksen ja siihen meillä on eväät olemassa hallituksen ohjelmassa

joten oma käsitykseni on että emme suinkaan viimeistä kertaa nyt ole näitä alkoholipolitiikkaan vaikuttavia ratkaisuja verotuksellisesti tekemässä

siellä tulee kipeitä ratkaisuja se on ihan selvä

rajamäelle että te olitte valtioneuvoston jäsen siinä hallituksessa joka poisti varallisuusveron sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla

te sanotte että veronkevennykset kohdistuvat suurituloisiin

päinvastoin veronkevennykset ovat selkeästi kohdistuneet keski ja pienituloisiin ja nyt ensi vuodelle tuleva perusvähennyksen nosto on selkeästi sellainen toimenpide joka nimenomaan pieni ja keskituloisten verotusta helpottaa

tällä hetkellä puhutaan kiinteistöverotuksesta

vaikka kyse on ervv kokonaispaketista niin kyllä tätä keskustelua ilman muuta hallitsee tällä hetkellä kreikan erittäin huolestuttava taloustilanne

me olemme kuulleet niin pääministerin kuin valtiovarainministerin suusta ne sanat että tällä hetkellä ei tulisi spekuloida mitä tapahtuu seuraavaksi kreikan osalta

mutta kaikki realiteetit ja matematiikka kertovat meille sen että kreikalla ei valitettavasti tällä hetkellä ole mitään edellytyksiä selvitä omista veloistaan

heille pyrittiin antamaan pelastusrengasta heittämään köyttä jonka avulla he olisivat vetäneet itsensä kuiville mutta pitkälti maan omien ratkaisujen vuoksi he eivät ole siihen kyenneet

ja on rehellisyyden nimissä myös todettava se että kyllä he itse ovat myös tästä uskostaan pitkälti jo luopuneet vaikka pääministeri tänään toisin väitti

viime viikolla valtiovarainministerin lausunnot siitä että he eivät tule selviämään ilman että heille puolet valtionveloista tullaan anteeksi antamaan kertovat siitä ilmapiiristä jossa tällä hetkellä kreikan hallitus töitä tekee maan pelastamisen eteen

ja ehkä meidän tulisikin niin kuin edustaja pekkarinen on sanonut vetää letkut tässä kohti irti ja luoda sitä kautta sitä poliittista painetta näille valtiolle italialle ja espanjalle että he omilla ratkaisuillaan ajaisivat maan siihen tilanteeseen että he tulisivat selviämään ilman eurooppalaista apua

itse en näe että niin suurta pakettia voitaisiin tehdä että näitä kahta merkittävää maata tultaisiin nostamaan erilaisten avustuspakettien kautta sitten kestävälle pohjalle ilman että he itse tekisivät näitä merkittäviä ratkaisuja joitten pohjalle tämä kaikki rakentuisi

keskustalla on selkeästi ollut kanta siitä että me pyrimme pelastamaan siinä ensimmäisessä tilanteessa kreikkaa niin kuin muitakin eussa vaikeuksissa olleita valtioita

voi tietysti peilata sitä tiukentunutta linjaa siihen että tässä esityksessä jonka takana he ovat meidän vastuut kaksinkertaistuvat yhteisvastuullisuus lisääntyy toiminta jälkimarkkinoilla mahdollistuu ja kohdemaille ei tule erityistä sopeuttamis tai kriisiohjelmaa ja ne tulevat saamaan myös ennakollisen tukemisen mahdollisuuden

en missään vaiheessa puheenvuoroani sanonut sitä etteikö keskusta olisi ollut mukana tässä

muistutin vain siitä että tämä ratkaisu tehtiin sosialidemokraattisen valtiovarainministerin esityksestä hallituksen esityksestä ja sosialidemokraatit olivat tämän esityksen takana enkä ollut niitä jotka olisivat livenneet riveistä tässä kun sitä hallituksen yhteisenä esityksenä vietiin läpi toisin kuin ed

sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto peräänkuuluttivat pankkien ja sijoittajien vastuuta ja täytyy sanoa että se ei kyllä tässä esityksessä millään tavalla toteudu

pitkällä ollut vakuuskeskustelu on sinällänsä ollut aika mielenkiintoinen

sehän lähti siitä valtiovarainministerin riemun täyttämästä vähän ennenaikaisesta infosta jossa hän kertoi vakuuksista

hyvin selvänä pidettiin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien puolelta myös sitä että he eivät hyväksy sitä jos eivät yksityiset sijoittajat ja pankit ole tässä mukana

nythän me menemme päinvastoin tässä tilanteessa

tämähän on täysin päinvastainen kehitys verrattuna siihen mitä nämä puolueet ovat edellyttäneet ja pikkasen hämmästelen sitä että näitä sanotaanko muutamia perusasioita ei ole käyty läpi ja huomioitu mikä tilanne siellä on

nyt ollaan siinä tilanteessa että meidän tulee myös suomen parlamentissa olla valmiit koviin ratkaisuihin koska vain sitä kautta me pystymme lähtemään uutta nousua tekemään

arvoisa herra puhemies

tästä syystä kannatan edustaja kallin esityksiä hylkäys ja lausumaehdotuksista

hevostalous myös työllistää tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin

siksi tämä hallituksen esitys on tälle alalle erittäin vakava ja tulee erittäin vaikeaan paikkaan

meillä on ravitaloudessa ollut vaikeita vuosia ja se parhaiten kuvastuu siitä kuinka palkintojen taso on kehittynyt

harrastajien määrä lisääntyy

työllistäminen tulee olemaan koko ajan vaikeampaa

siinä syy miksi me tarvitsemme erittäin kipeästi näitä euroja joita tällä muutoksella ollaan viemässä nyt valtion kirstuun

nämä investoinnit tulevat ajoittumaan niin tälle kuluvalle kuin ensi vuodelle ja tässä tilanteessa tämä arpajaisveron korotus osuu kipeimpään mahdolliseen aikaan

meidän tavoitteemme on että näitten uusien pelien haltuunsaannin jälkeen fintoto pystyy saamaan parempaa myyntiä josta me pystymme sitten paikkaamaan tätä menetystä jota tämä arpajaisvero tulee tuomaan meille ja alaa rankaisemaan

tässä on ollut mielenkiintoista kuunnella pääministeriä kuinka hän on keskustaa ensin arvostellut soutamisesta ja huopaamisesta samaan aikaan kun hallitus muuttaa aluekehittämisrahoja edestakaisin samaan aikaan kun tehdään verolainsäädännössä muutoksia edestakaisin

arvoisa herra puhemies

näillä työllisyysnäkökohdilla ja alan taloudellisen turvan vuoksi keskustan eduskuntaryhmä on jättänyt tähän lakiin vastalauseen

silloin välirauhan aikana totta kai säännöt saneli sodan voittaja ja nämä henkilöt nämä lapset nämä naiset olivat niitä jotka joutuivat pahiten kärsimään

kuten on tullut esille alkujaan tarkoitus oli ilmeisestikin että vain saksalaiset ovat tämä internoitujen osa mutta koska saksalaisia oli ehtinyt suomesta jo poistua siinä vaiheessa niin paljon niin unkarilaissyntyperäiset tulivat tähän mukaan oikeastaan vähän niin kuin kiintiötä täyttämään

tämä on erittäin työllistävä ratkaisu ja toivon että tämä keskustan tekemä vastalause saa vahvaa kannatusta

joukossa oli henkilöitä joitten puolisot olivat rintamalla henkilöitä jotka olivat syntyperäisiä suomalaisia mutta heitä koski tämä internointi ihan samalla tavalla

ei hallitus voi olla tyytyväinen tähän

tietysti se oma vaikutuksensa joka tässä tilanteessa oli oli myös sillä että nämä internoidut menettivät omaisuutensa neuvostoliitolle mutta se ei suinkaan ole tässä tilanteessa se keskeinen asia

keskeinen asia on tietysti se että suomi nyt virallisesti tunnustaa heidän asemansa ja aivan kuten ministeri henriksson sanoi korjataan ne virheet joita on aiemmin tehty sillä nämä henkilöt ovat ansainneet asemansa tunnistamisen ja tunnustamisen

luvattoman kauan on kestänyt siinä että heidät huomioidaan mutta haluan kiittää ministeri henrikssonia siitä että hän on nyt määrätietoisesti vienyt tämän lain päätökseen asti

tässä on varmasti ollut moniakin henkilöitä taustalla esimerkiksi toimittaja mikko määttälä joka teki asiasta aikoinaan dokumentin ja kirjan nosti tämän keskusteluihin ja ex kollegamme jacob söderman joka myös on vahvasti vaikuttanut siihen että vihdoinkin tämä laki on tänne saliin saatu ja toivon mukaan myös pikaisesti saadaan eteenpäin vietyä koska näillä henkilöillä aika käy ja he ovat ansainneet sen tunnustuksen jonka nyt tässä hallituksen esityksessä he tulevat saamaan